henkilökohtainen kantani muuttui myönteisemmäksi ydinvoiman hyväksymiselle väliaikaisena energiamuotona ilmastopoliittista syistä ja pidän edelleen tätä argumenttia jonka ministerikin toi esiin hyvin vahvana

sosialidemokraateille on ollut koko ajan tärkeää että kuntien henkilöstö on mukana sekä valtakunnallisesti mutta erityisesti paikallisesti suunnittelemassa sitä uutta rakennetta jota tässä ollaan nyt tekemässä

tältä osin on erittäin tärkeää että henkilöstöä ei hämmennetä esimerkiksi yksityisen sektorin tällä hetkellä käyttämällä keinolla elikkä lomautuksilla ja irtisanomisilla ja tämän vuoksi kysynkin hallitukselta

luvassa on tekoja joilla suomi käännetään uuteen nousuun

ajan loppumisesta huolestuneille on muistutettava että ei niistä juhannushäistäkään tarvita kuin yhdeksän kuukautta näkyvien tulosten aikaansaamiseksi

arvoisa puhemies

lehti historian on kääntynyt me uutta täytämme tässä ja nyt

kasvun ja teollisuuden näkökulmasta on erittäin tärkeää miten teollisuus sen alihankintaketju ja sitä kautta myös palvelusektori yksityisellä puolella pärjäävät

tältä osin tässä salissa on hyvin erilaisia esityksiä siitä miten teollisuutta ja yritystoimintaa tuetaan tai minkälaisia lisärasituksia sinne ollaan esittämässä

hallituksen tämänpäiväiset linjaukset kasvun ja työllisyyden tukemiseksi siten että taakan jako on oikeudenmukainen ovat erittäin hyvä kokonaisuus ja osoittavat hallituksen toimintakykyä

tämän vuoksi tämän alueen kehitys on meille hyvin tärkeä asia mutta meillä on myös paljon osaamista tähän liittyen

arktisilla alueilla on suuri osa maapallon puhtaasta vedestä monia muita luonnonvaroja ja uudet kuljetusreitit ovat avautumassa valitettavan ilmastonmuutoksen seurauksena

yksi keskeinen kysymys on suomalaisen teollisuuden toimintaedellytysten turvaaminen

miltä osin hallitus tulee kiinnittämään huomiota rion kokouksessa nimenomaan arktisen alueen kysymyksiin ja mitä erityislinjauksia tältä osin meillä on

tältä osin pidämme erittäin hyvänä sitä että tässä hallitus sitoutuu paikkaamaan myös niitä huolia ja osin virheitä mitä on tehty edellisillä kausilla

toisaalta on erittäin tärkeää että kasvun kapeikkoja esimerkiksi asuntopolitiikan osalta pystytään pääkaupunkiseudulla ja muissa kasvukeskuksissa hoitamaan ja tältä osin hallituksen lupaukset ovat erittäin hyviä

yksi asia josta itse olen kantanut huolta on suomalainen tietoyhteiskuntaosaaminen joka oli maailman huippuluokkaa

kuntarakennetta vahvistetaan yhdistämällä kuntia ja liittämällä osia kunnista toisiin kuntiin

kysyn nykyiseltä hallitukselta

kun kysymys on konkurssitilanteesta ja konkurssitilanteessa eri tahoilla on saamisia konkurssipesältä niin onko todella niin että kaikki muut saamiset ovat aina etusijalla ja ympäristötuhot mitkä kyseiseltä yritykseltä jäävät jälkeen tulevat vasta viimeisenä

minusta oli myös arvokasta että edustaja tiilikainen totesi että kuntien on noudatettava voimassa olevaa lainsäädäntöä sitä on kunnioitettava

onko tältä osin mahdollisuus muuttaa konkurssilainsäädäntöä siten että ympäristötuhot ja ympäristön tilan palauttaminen ovat etusijalla tällaisessa tilanteessa

kiireelliset välittömät toimet työllisyyden osalta

sen takia pidän hyvin hämmentävänä ja loukkaavana voimassa olevaa lainsäädäntöä kohtaan että nyt te puhutte täällä kuntien pakkoliitoksista joita edes tämä tuleva lainsäädäntö ei pidä sisällään siis ei pidä sisällään

siinä työministeri jo kertoi mahdollisuuksista mutta mitä ovat ne heti ensimmäiset toimenpiteet mitä hallitus tältä osin tulee tekemään aivan lähiviikkoina

ja kun täällä edustaja soinikin totesi minkälainen vaikutusvalta teillä on kunnissa niin kunnissa tehtävillä päätöksillä voidaan voimassa olevan lain ja tämän uuden lain perusteella eheyttää suomalaista kuntarakennetta kuntaliitoksin

sillä aikaa kun hallitus on ahkeroinut iso iso paketti kestävyysvajeeseen vaikuttavia ratkaisuesityksiä niin oppositio tuo tänne vuoden takaiset paperit

teidän veroesityksenne kummallakin ryhmällä romuttaisivat sen kokonaisratkaisun joka nyt on työmarkkinajärjestöjen puolella toivottavasti syntymässä

keskustan osalta toivoisin täällä tulevan selvitystä rahoitukseen teidän erittäin mittaviin infra ja kasvupaketteihinne

nyt edustaja kiviniemelle tulee varmasti stereona tätä verosanomaa

olen täsmälleen samaa mieltä kuin edustaja zyskowicz että teidän verotaulukkonne teidän omassa esityksessänne kertoo että jo pienituloisista lähtien teidän mallinne tuo hallituksen esitykseen nähden kireämmän tuloverotuksen

arvoisa puhemies

keskustan vaihtoehdossa on hyvin paljon lainaa siitä mitä hallitus on jo ilmoittanut esittävänsä nimenomaan tulopuolen osalta

edustaja saarinen on useamman vaalikauden ajan puhunut robinhood verosta siitä linjasta jota tämä hallitus on nyt ottanut omaksi linjakseen

tämä on se linja josta edustaja pekkarinen viime vaalikaudella ministeriaitiosta useampaan kertaan meitä täällä silloin olleita muistutti ja tältä osin tämä hallitus on nyt edustaja pekkarisen linjalla

ehkä on syytä sanoa sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän puolesta kun kuunteli rantakankaan ja zyskowiczin keskinäistä otattelua että sosialidemokraatit ovat olleet asiassa johdonmukaisesti samalla linjalla riippumatta siitä olemmeko hallituksessa vai oppositiossa

tässäkin asiassa näyttää jäävän sosialidemokraattien tehtäväksi joko viedä täytäntöön niitä päätöksiä joita edellinen hallitus on tehnyt tai korjata edellisen hallituksen jälkiä